no hallitusohjelma myös edellyttää että avohoidossa olevien oppivelvollisten oikeutta osallistua perusopetukseen parannetaan ja huostaan otettujen ja sijoitettujen lasten oikeus perusopetukseen turvataan

kun tässä salissa säädetään lakeja varsinkin näin valtavalla parlamentaarisella yksimielisyydellä jossa on koko eduskunta mukana lähtökohtahan on se tietenkin että me voimme tunnustaa että täällä tehdään hyviä lakeja ja täällä tehdään myöskin sellaisia lakeja jotka ovat käyttökelpoisia käytännössä

tunne elämältään tai sosiaaliselta käyttäytymiseltään haasteellisten oppilaiden lasten ja nuorisopsykiatriseen tutkimukseen ja hoitoon pääsy sekä joustava siirtyminen takaisin kouluun ovat ensiarvoisen tärkeitä

itse näen että oikeudessa pitää jakaa tuomioita selkeästi asiasta ja tarkoituksenmukaisesti ja olemme lähteneet siitä että lautamiesten käytölle riittää selkeät perusteet näin myöskin jatkossa tehdä

silti osa oppilaista on valitettavasti vieläkin erilaisten tilapäisten opetusjärjestelyiden varassa ja hoidosta takaisin kouluun siirtyvän oppilaan opetuksen järjestäminen tuottaa monesti vaikeuksia

tämän arvion jälkeen kuitenkin kansantaloustieteen professori markus jäntti tukholman yliopistosta muistuttaa että laatuakin pitää katsoa sillä todellista elvytystä on ollut tavattoman vähän

selvitysten mukaan myöskään osalle huostaan otetuista ja sijoitetuista lapsista opetusta ei ole järjestetty lainsäädännön mukaisesti opetuksen järjestämisluvan saaneissa kouluissa

se on se että nyt tämä kokoonpano jää aika pitkälti huolimatta lakivaliokunnan hyvästä yrityksestä käräjäoikeuksien omien päätösten armoille

määrärahaa osoitetaan viestintäviraston toimintaan laajakaistahankkeiden toteuttamiseen sekä sanomalehdistön tukemiseen

se on aivan selvää ja minusta korostamattakin selvää

eli jokaisessa laissa joka tästä salista lähtee varmasti melkein aina lukee että tätä uutta lainsäädäntöä seurataan ja se on lain käsittelyn yhteydessä erittäin tärkeää

tällä hallituskaudella esitystä toteutetaan siis sekä hallitusohjelman että koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelman tavoitteiden mukaisesti

näin sitten kokoonpanovalinta voi olla myöskin yhdenvertaisuuden ja oikeusturvan kannalta erityisen haasteellista jatkossa

kyllä alkuun on todettava edeltävästä puhujasta poiketen että tässä paperissa ei kyllä paljon ihminen näy

mutta minusta on ylikorostettua että me korostamme täällä useissa puheenvuoroissa sitä että me valmiiksi jo olemme sitä mieltä että tässä yritysten verotuksessa olisi jotain niin pahaa että siitä pitäisi jatkossa luopua

nimittäin hallitusohjelma ei yhdistä vaan jakaa suomalaisia

toivonkin että täällä eduskunnassa kiinnitämme erityistä huomiota juuri tähän mahdollisuuteen ja myöskin oikeuteen valita käräjäoikeustasolla tämä kokoonpano aina sitten tarpeen ja asian mukaan

se puhuu omasta puolestaan siitä että ihmistä ihmisen tarpeita ei tiedosteta tavalla joka yhdistäisi suomalaisia

tämä uudistus on kokonaisuus ja kokonaisuus on se mitä me olemme täällä yksimielisyydellä vieneet eteenpäin ja sitä me täällä myöskin yksimielisyydellä olemme tänään olleet puolustamassa

häiriöihin puuttumisen osalta tarkistetaan käytössä olevien keinojen tarkkarajaisuutta jotta laillisuus ja yhdenvertaisuusperiaate eri kouluissa toteutuisi entistä paremmin

tämä hallitusohjelma kertoo vahvasta kahtiajaosta jossa ne joilla on jo kantokykyä eivät kuitenkaan tuota kantokykyä tule käyttämään siihen että suomi jälleen nousee

uutena puuttumiskeinona perusopetuslakiin ehdotetaan lisättäväksi käytännössä jo suuressa osassa kouluja jossakin muodossa käytössä oleva kasvatuskeskustelu josta tulisi ensisijainen keino puuttua rakentavasti oppilaan moitittavaan käyttäytymiseen

minusta se on hirveän tärkeä käsitys ulospäin myöskin eduskunnalta koska me eduskunnassa puolustamme nyt tätä mallia yksimielisesti parlamentaarisesti

ainoastaan postitoiminnan valvontamaksua esitetään korotettavaksi postilain uusien tehtävien kustannusten kattamiseksi

politiikka on arvovalintoja ja isoin arvovalinta tässä hallitusohjelmassa tehdään siinä ketkä tosiasiassa ovat ne henkilöt jotka kantavat kortensa kekoon

veroluonteisten maksujen korotusta koskeva hallituksen esitys annetaan samanaikaisesti liikenne ja viestintäministeriön talousarvion esittelyn kanssa

on erittäin uskomatonta että täällä eduskuntasalissa enemmistö on sitä mieltä että suurituloiset ja yhteiskunnan rikkaat eivät ole näissä talkoissa ollenkaan mukana sillä varjolla että he eivät saa sosiaalietuuksia

kirjallisten ja suullisten tehtävien ja harjoitusten teetättäminen tulee mahdolliseksi sillä edellytyksellä että tehtävien ja harjoitusten tulee olla oikeasuhtaisia sekä kasvatusta opetusta ja kehitystä tukevia ja ikä ja kehitystaso huomioon ottaen oppilaalle sopivia

tätä on minultakin monta kertaa kysytty ja on hyvä todeta vielä kerran että tulkintamme on parlamentaarisessa ryhmässä ollut ennen joulua että mikään ei muutu ja siksi tähän lähdettiin koska jo silloin aikaisemmassa prosessissa meillähän on ollut kolme erilaista tällaista parlamentaarista ryhmää jotka ovat yrittäneet tätä aikaisemmin ratkaista jo vuosia on katsottu että tämä täyden palvelun olisi varmaan parempi avata että se tarkoittaa siis monipuolista ja kattavaa

lisäksi koulun opettajan tai rehtorin tulee ilmoittaa tietoonsa tulleesta koulussa tai koulumatkalla tapahtuneesta häirinnästä kiusaamisesta tai väkivallasta niihin syyllistyneen tai niiden kohteena olevan oppilaan huoltajalle tai muulle lailliselle edustajalle

on helppo todeta että niin rikkaat rikastuvat ja köyhät jälleen köyhtyvät ja tämä tarkoittaa juuri sitä että politiikka on arvovalintoja joita omalla toiminnalla sitten vahvistetaan

ilmoitusvelvollisuuden tavoitteena on tuoda esiin koulussa tapahtuvan kiusaamisen ja häirinnän lisäksi myös koulumatkalla esiin tulevat kiusaamis ja häirintätapaukset mikä edesauttaa kokonaistilanteen selvittämistä ja tehostaa kodin ja koulun välistä yhteistyötä

tätä kautta on hyvä kuitenkin vielä kertoa tämä vielä avoimesti ja kaikille että mikään tässä kirjauksessa ei ole muuttumassa ylen tehtävien suhteen

arvoisa puhemies

minusta soini hyvin kiteytti tämän hallitusohjelmaneuvotteluja kommentoidessaan toteamalla että ei ole vaikeita päätöksiä vaan oikeita päätöksiä

korostettiin myöskin aineistojen avaamista joka on valiokunnalla ollut mukana ja on tietenkin meidän iso viestintäpoliittinen tavoitteemme jota me edistämme sitten toisaalla

järjestimme yhdessä liikenne ja viestintävaliokunnan kanssa tiistaina työpajan jossa kävimme läpi sidosryhmien operaattorien ja maakuntatoimijoiden kanssa hankkeen tilannetta ja muutostarpeita

lukiolaki muutetaan vastaamaan ammatillisesta koulutuksesta annettua lakia siten että opiskelijan osallistuminen opetukseen voidaan evätä enintään kolmen päivän työajaksi jos on olemassa vaara että toisen opiskelijan tai oppilaitoksessa tai muussa opetustilassa työskentelevän henkilön turvallisuus kärsii opiskelijan väkivaltaisen tai uhkaavan käyttäytymisen vuoksi tai opetus tai siihen liittyvä toiminta vaikeutuu kohtuuttomasti opiskelijan häiritsevän käyttäytymisen vuoksi

minusta uskomatonta on se että hallitus ei aio pyrkiä siihen että tulo ja varallisuuserot pienenisivät tällä hallituskaudella toisin kuin edeltävällä hallituskaudella se oli kantavana ohjenuorana aina kun valtiontaloutta käsiteltiin

todennäköisesti väliarvioinnin seurauksena lainsäädäntöön tarvitaan myös muutoksia ja myös eulle tehtyä notifiointia on tarkistettava

minusta on tärkeätä että edustajat tiainen ja ojala niemelä ja moni muukin peräänkuuluttivat täällä tätä alueellisuutta ja vielä äsken edustaja tolppanenkin

tämä ei ole vitsi

nyt enemmänkin on sääntö kuin poikkeus se että ei ole edes luvattu selvittää tulonjakovaikutuksia näiden keskeisten politiikkalohkojen osalta

opettajille ja rehtoreille annetaan perusopetuksessa lukiokoulutuksessa ammatillisessa koulutuksessa ja ammatillisessa aikuiskoulutuksessa toimivalta tietyissä välttämättömissä tilanteissa tarkistaa oppilaiden ja opiskelijoiden tavaroita sekä ottaa haltuun oppilaiden esineitä oppituntien rauhoittamiseksi tai turvallisen opetusympäristön takaamiseksi

tästä rahoituksesta kaksi kolmasosaa valtion tukeen varatusta määrärahasta on vasta sidottu eli rahaa on vielä suomeksi sanottuna jäljellä

eriarvoisuuden kasvu on otettu ikään kuin tässä annettuna tosiasiana jolla ei poliittisesti haeta mahdollisuuksia vaikuttaa

se ylelle on nyt annettu koska kotimaisen kulttuurin ylläpitäminen ja säilyttäminen ovat sitä edesauttamisen tehtävää joka ylelle tässä lainsäädännössä nyt on annettu ja siitä koko kansa myöskin maksaa nyt jatkossa että tätä tehtävää tätä kulttuurin edistämistehtävää tehdään

toteuttajien puute on hankkeiden etenemiselle ollut varsin suuri hidaste sen sijaan rahoituksen vähäisyydestä on puhuttu paljon mutta tosiasiassa rahaa kuitenkin on vielä jäljellä

ehkä kaikkein pahinta koko tässä petettyjen lupausten kategoriassa on se että sipilällä on käytössään kiristysruuvi jossa lähtökohtana on jo se että hallitus omalla toiminnallaan asettuu työnantajien laariin

eli puukot ja puntarit alkoholi ja tupakka voidaan siis ottaa pois ellei tilanteen vaarallisuus edellytä sitä että poliisi kutsutaan paikalle

esityksen toteutuessa muun muassa opetusta tai oppimista peruskouluissa häiritsevät esineet voidaan ottaa haltuun lopputunnin tai tarvittaessa loppupäivän ajaksi ja esimerkkinä tällaisista esineistä voidaan myös ottaa pois paljon keskustelua herättäneet matkapuhelimet tilapäisesti

kun on kaksi osapuolta joiden pitäisi löytää toisensa niin normaalisti hallitus ei omassa pöydässään lähde siitä että asetutaan jo valmiiksi suoraan ekn apupuolueeksi

lähden liikkeelle siitä että minusta tämä selonteko antaa varsin kattavan kuvan niistä eri tekijöistä joille suomalaiset kuluttajat voivat altistua elintarvikevälitteisesti

voimaan tullessaan uusi laki mahdollistaisi oppilaan tahdon vastaisen haltuunoton mikäli matkapuhelimella tai muulla esineellä tosiasiallisesti häiritään opetusta tai oppimista eikä oppilas tätä esinettä pyynnöstä huolimatta luovuta

tämä kertoo hyvin hallituksen johtamistyylistä

mutta erityisen mielenkiintoinen asia tässä selonteossa on se että aika monessa kappaleessa nousee esiin tiedon puute

luottamus yhteistyö ja avoimuus eivät olekaan muuta kuin retoriikkaa

ne ovat vain retoriikkaa jonka alle peitetään kiristyksen uhkailun ja salailun koko kuorma joka sitten kipataan palkansaajien laariin

eduskunta joutui luopumaan tästä uudistuksesta koska se rakenteellinen uudistushan joka oli tarkoitus tehdä kumottiin täällä

kyllä tämä on tosi iso arvovalintakysymys siis jo se että te jäädytätte useita indeksejä

koska lailla puututtaisiin oppilaiden ja opiskelijoiden henkilökohtaiseen koskemattomuuteen laissa myös säädettäisiin että kaikissa toimenpiteissä on noudatettava hienotunteisuutta ja kunnioitettava henkilökohtaista koskemattomuutta ja yksityisyyttä mahdollisimman pitkälle

se osoittaa että meillä on aika paljon vielä työtä sen eteen että me saisimme tiedonpuutteemme korjattua ja sitten keskityttyä lisäämään tietoa niillä keskeisillä elintarviketurvallisuutta koskevilla aloilla joista myös kuluttajille on erittäin paljon hyötyä

täällä oppositio ja kokoomus silloin tekivät mahdottomaksi sen tien tehdä rakenteellista uudistusta jolloin sosialidemokraateilla ei ollut muuta vaihtoehtoa kuin luopua siitä uudistuksesta koska meille jäi käteen se että mekaanisesti aloituspaikkoja vähennetään

mutta nyt kun tässä olisi sitten mahdollisuus jäädyttää indeksi sekään ei käy vaan te halusitte varmistaa että se että opintotuen pitkän perspektiivin pitkän aikavälin kestävyys voisi säilyä otetaan pois

sitten joitakin yksittäisiä huomioita vielä

tämä esitys on tällä hetkellä lausuntokierroksella ja tullaan ottamaan sitten poliittista kantaa ja tätä poliittista kuuluisaa ohjausta käyttämään siinä vaiheessa kun saadaan kommenttikierrokselta tuo palaute

tarkastaminen edellyttää aina tapauskohtaista ilmeistä syytä ja läsnä tulee oikeusturvan varmistamiseksi olla kaksi aikuista joista toisen opiskelija tai oppilas voi valita mikäli henkilö on saapuvilla

mutta alkuperäisessä tämänhetkisessä ehdotuksessa kentälle on otettu indie tuotannon toiveet huomioon siis laajalla pensselillä koska meillä on valtava kansalaispaine myöskin siihen että otetaan huomioon kotimaisten sisältöjen tuottaminen ja tarjotaan mahdollisuuksia sillä puolella

kuitenkin hallitusohjelmassa on kirjaus yleisradio oyn julkisen palvelun rahoituksen ja rahoitustason sekä valvonnan uudistamisesta

miksi

annan joitakin esimerkkejä nimittäin täällä on itse selonteossa mainittu kuinka tiedot ovat puutteellisia monien asiakohtien osalta

arvoisa puhemies

kurinpitotoimien toimivaltuuksien käyttö pitää kouluissa ja oppilaitoksissa suunnitella ja ohjeistaa jotta opettajat osaavat niitä mahdollisimman turvallisesti ja tasapuolisesti työssään soveltaa

ajateltiin että osaamiseen tehtävät panostukset voivat ollakin merkittävästi miinusmerkkisiä tai pahimmillaan tähdätä erityisesti siihen mitä koulutuspolitiikassa ei ole koskaan nähty nimittäin osaamistason laskuun

lisäaineet saanti ja vaikutukset raskasmetallit saanti ja lähteet astiat ja elintarvikepakkaukset ravintolisät nanoteknologian vaikutukset kasvit noro viruksen esiintymistä koskevat tiedonpuutteet ja niin edelleen

saanko puhemies jatkaa

se on kuulkaa nyt niin edustajat että siellä on jo esitetty tällaista maltillista nousua sinne puolelle ja katsotaan tuon lausuntokierroksen pohjalta miltä se sitten todellisuudessa näyttää

yleisradion uudistuksen viivästymisen johdosta toimimme vielä ensi vuonna aivan samoin tavoin kuin aikaisemminkin eli yleisradio oyn rahoitus on järjestetty valtion talousarvion ulkopuolisen televisio ja radiorahaston televisiomaksukertymän kautta

tulee olemaan historiallinen hallitus tämäkin luonteeltaan koska ei tule olemaan suomalaisilta tukea siihen että suomalaisten osaamistasoa tietoisesti politiikkapäätöksin lasketaan

oppilaasta huolehtiminen ja osallistuminen vuorovaikutus sekä oppilaiden opettajien ja vanhempien välinen luottamus ovat myös avaintekijöitä kun viihtyisää ja rauhallista arkea kouluissa rakennetaan

vielä kerran kiitoksia eduskuntaryhmien puheenjohtajille mutta erityisesti nyt tässä vaiheessa kaikille kansanedustajille ja erityisesti meidän valiokunnan upeille tykeille jotka toivat tämän esityksen tässä muodossa tänne eduskuntaan

eli haluan nyt sanoa että tässä on todella paljon ongelmia sen takia että meiltä puuttuu paljon sellaista tietoa joka on elintarviketurvallisuuden takia erittäin tärkeää

varhaiskasvatuksen puolella lähdetään jo lähtökohtana siitä että varhaiskasvatuksen tilaa tässä valtakunnassa heikennetään kun neljä vuotta tehtiin töitä sen eteen että sitä parannetaan

siksi osallisuutta kouluissa ja oppilaitoksissa pitää vahvistaa

tältä osin on todettava vielä sekin että kaikki lapset eivät pääse enää varhaiskasvatuksen piiriin mikä tuntuu aika erikoiselta arvovalinnalta eli osalla osaamistaso merkittävästi laskee

oppilaiden ja opiskelijoiden osallisuutta muun muassa opetussuunnitelman koulutyörauhaa parantavien suunnitelmien ja koulun järjestyssäännön osalta lisätään

arvoisa puhemies

me emme ole halunneet yksikköhintaa laskea ja sen takia me ajattelimme että kohtuudella tästä kuntatehtävien vähentämisestä päästäisiin eteenpäin siinä että me aidosti lisäisimme tehokkuutta ja läpipääsyä koulutuksen järjestelmää ja nopeuttaisimme näitä opintopolkuja

minusta on hyvä että me kuitenkin keskustelemme siitä että jos kaavoitusta ja siihen liittyviä prosesseja kevennetään niin mistä päästä lähdetään liikkeelle

tässä budjetissa määrärahaa ei enää ole sisällytetty talousarvioon sillä määrärahaehdotus poistettiin budjettiriihen yhteydessä osana valtiontalouden säästöjä

tässä on ollut hyvin monenlaisia puheenvuoroja äänessä ja ajattelin että korjaan nyt vielä joitakin käsityksiä jotka tuntuvat olevan jostakin syystä aina vallalla

arvoisa puhemies

toisena näkökulmana haluaisin nostaa esiin sen että tässä selonteossa on se huolestuttava piirre että näyttää siltä että hyvin vähän on kuitenkin tämän taantuman ja maataloustuotteiden kohonneita hintoja tarkasteltu ja sen vaikutuksia elintarviketuotantoon ja suomalaiseen ruokaturvallisuuteen

lisäksi tälle oli toiminnalliset syyt

oppilaskuntien toiminnan lisäksi kaikkien oppilaiden ja opiskelijoiden oikeutta sekä samalla opetuksen ja koulutuksen järjestäjien velvollisuutta kehittää osallisuutta painotetaan nyt jatkossa kaikilla asteilla

minulle on selvää että tämä ehdotettu esitys voisi olla tällainen normitalkoo tässä ajassa ja sitä me voisimme kyllä kannattaa

ensinnäkin edustaja maijala totesi täällä että kun tämä lakiesitys tuli julkisuuteen me olisimme olleet valmiit reguloimaan kaikki rakennukset

no en jaksa enää edes ihmetellä sitä koska selvisi että puolustusvoimienkin puolella yhteisesti sovitut parlamentaariset ratkaisut muutettiin niin että plus miinus nolla jäi käteen niistä parlamentaarisista panostuksista joita kuitenkin yhdessä päätettiin tehdä

olemme nyt tilanteessa jossa tämä ei onnistunut sen takia että oppositio käytti omat keinonsa ja siltä osin olemme tilanteessa jossa kaatui järjestäjälaki joka takasi alueellisen saatavuuden ja saavutettavuuden ja koulutuksen monipuolisuuden kentällä

mutta se että opposition aitoja vilpittömiä huolia joita tässä keskustelussa esitettiin ei otettu kuitenkaan hallituksen toimintalinjaan minua ihmetyttää

minusta se on erikoinen väite tilanteessa jossa me voimme lukea jo lain perusteluista että jo yksistään direktiivitasolla on lukuisa joukko rakennuksia jotka ovat tästä vapautettuja

eli kysymys on siitä että osallisuuden vahvistaminen ja yhteisöllisen toimintakulttuurin edistäminen vähentävät myös konflikteihin johtavaa kapinointia kouluissa ja oppilaitoksissa sekä lisäävät sitten järjestyssääntöjen yleistä hyväksyttävyyttä

lisäksi toinen näkökulma jonka haluan myöskin tässä sanoa on se että kun eu lainsäädäntö on tullut paikoitellen paljon väljemmäksi elintarviketuotannossa sen vaikutuksia olisi myös syytä sitten arvioida meillä täällä suomalaisessa poliittisessakin keskustelussa

kyllähän meistä nyt kaikki haluavat että siellä alueella kaikkien osapuolten kuuleminen ja virkatahojen varhainen puuttuminen on mahdollista ja jos kerran arvio on että sillä puolella on vielä parannettavaa siltä osin minusta se olisi ollut kaikkien yhteinen etu että nämä puolet olisivat tulleet esille

vielä puhemies on pakko todeta sekin että miten ihmeessä tässä näin pääsi käymään että korkeakoulutuksen puolella suomalaiset tyytyisivät siihen että maisteritason osaamista lasketaan kanditasoiseksi ja todetaan vielä että tästä lähdetään ja tällä aiotaan päästä eteenpäin